kun ministeri katainen te olette ollut huolestunut siitä että eurooppa ajautuu lamaan jos kreikkaa ei auteta niin kyllä se sillä ajautuu lamaan jos yksi kerrallaan vedetään pienituloiset matalaksi

arvoisa puhemies

onko tosiaan järkevää lähteä polkemaan työehtoja leikkaamaan lomia ja lomarahoja ja sairausajan palkkaa tämän takia

työmarkkinoilta on viime päivinä kuulunut jälleen surullisia uutisia erityisesti valtionyhtiöistä ja niihin yhteydessä olevista yrityksistä

kuusi kahdeksasta eduskuntapuolueesta tarastin ryhmässä esitti ehdokaskohtaista vaalirahakattoa sitä että selvästi määrättäisiin kuinka paljon voi mainontaan käyttää rahaa

tämän lain osalta ei ole niin kuin ei valitettavasti ole kovin monen muunkaan hallituksen esityksen lain osalta tehty kunnollisia vaikutusten arviointia tämän vaikutuksista tasa arvoon naisten asemaan

ei ole sitäkään mahdollisuutta taloudelliseen toimeliaisuuteen kuin on tällä hetkellä

kun en ole saanut yhtään ainutta vastausta esittämiini kysymyksiin ministeri katainen teen nyt niin yksinkertaiset kysymykset että voitte vastata niihin kyllä tai ei

eli perussuomalaisia nuoria on suosittu aikaisemmin

finnairin lentoemännät ja stuertit ovat jättäneet lakkovaroituksen työnantajan esitettyä mittavia heikennyksiä heidän työehtoihinsa ja vapaapäiviinsä

arvoisa puhemies

pakkolaeilla kasvatetaan lähinnä osinkoja ei tavallisten ihmisten mahdollisuuksia elättää itsensä työllä

hallitus ei suostu peruuttamaan miljardiluokan veronalennuksia rikkaille

siihen tarvitaan avoimempaa keskustelua talouspolitiikan pelisäännöistä ja yhteisten pelisääntöjen noudattamisen tiukempaa valvontaa

tässä ei ole kunnollisia arvioita siitä missä määrin tämä luo byrokratiaa kuntiin byrokratiaa ihmisille jotka joutuvat nykypäivän työmarkkinoille joissa jossa

pörssikeinottelijoiden ja bankstereiden aiheuttama finanssikriisi ollaan nyt kaatamassa pienituloisten niskaan tasaveroilla kuten pakottamalla kunnat kuntaverojen nostamiseen kiinteistöveron nostamisella palvelumaksujen nostamisella

aivan kuten edustaja oli huolellisesti huomannut niin todella nyt on se tilanne että jatkossa enää henkilökohtaisessa verotuksessa ei voi nostaa verottomia osinkoja

arvoisa puhemies

tämä paketti on apua niille jotka ovat ensin juhlineet ja nyt haluavat tappiot laittaa kaiken kansan niskoille

edustaja zyskowicz kannattaako silloin kun korot ovat alhaalla mutta tuotot ovat paremmat todella myydä omaisuutta joka tuottaa enemmän kuin mitä velan korot ovat velan maksuun

työ ja uraa tai työpaikat ovat pätkittäisiä silppua osa aikaista ja joiden työmarkkina asema vaihtuu jatkuvasti

maksaako vastaava eläkeläinen tai palkansaaja arvonlisäveroa ostoksistaan

jos rahaa jaettaisiin vain sillä perusteella minkä verran on esimerkiksi kannatus niin nähdään mihin perussuomalaiset puolueena on käyttänyt esimerkiksi nousseet puoluetuet

arvoisa rouva puhemies

nimittäin poliittiset nuorisojärjestöt ovat omatunto ja kertovat mistä todella tuulee ja kokoomusnuoret ilmoitti julkisesti kokoomuksen kannan suomella ei ole enää varaa lähimainkaan nykyisen kaltaisiin sosiaalietuuksiin ja julkisiin palveluihin ja vaatii leikkauslistoja

jo silloin me vasemmistossa pidimme yhteisöveron alennusta aivan liian suurena ja epäilimme vahvasti päätöksen työllistäviä vaikutuksia

tarkoituksena on korvata pysyvät työpaikat pätkä ja vuokratyösuhteilla

mutta vaalirahoituskatto on se tapa jolla pystytään tähän jatkuvaan kilpailuun puuttumaan siihen että vaalikampanjan kannalta tulee oleelliseksi miten saa rahaa kerättyä kasaan

arvoisa puhemies

nythän hallitus on nimenomaan myymässä omaisuutta suurelta osin velan maksuun

ei ostettu puoluetoimistoa lähiöstä itä helsingistä duunareiden parista vaan mentiin etelä helsinkiin sinne kaikkein rikkaimmille alueille

nyt emme saaneet hallitukselta minkäänlaista vastausta siihen pitäisikö tähän epidemiaan reagoida käynnistää oma rokotetuotanto uudestaan tulevia epidemioita silmälläpitäen

yhtä aikaa hallitus pakkolaeilla on leikkaamassa erityisesti pieni ja keskituloisten naisvaltaisten alojen palkkoja

onko tämä kokoomuslaista markkinataloutta että myydään alihintaan myydään halvalla ja maksetaan sillä pienempää korkoa kuin tuottoa olevia lainoja

pysyvistä työsuhteista tehtiin vuokratyösuhteita

ihmisillä on oikeutettu syy hämmennykseen ja jopa pelkoon

arvoisa puhemies

ministeri katainen nyt kun te ette auta kuntia te samalla ajatte kunnat leikkauksiin peruspalveluiden heikentämisiin lomautuksiin irtisanomisiin siihen että määräaikaisten työntekijöiden työsuhteita ei jatketa

yt neuvottelut ja irtisanomiset ovat jatkuneet kiihtyvää tahtia ja samalla ensi vuonna on odotettavissa suurimmat osinkojuhlat liki kymmeneen vuoteen

ei se ole mitään tempputyöllistämistä kun joku haluaa aloittaa yritystoiminnan ja tarvitsee siihen starttirahaa tai se että yritys saa tukea siihen että pystyy työllistämään työttömän ihmisen

kun tarastin parlamentaarinen työryhmä oli esittänyt vaalirahakattoja sitä että demokratiaa vahvistettaisiin että paksujen lompakkojen paukkeelle ei annettaisi niin paljon tilaa sen jälkeen hallituspuolueiden puoluesihteerit yhdessä päättivät että ei toimitakaan tarastin ryhmän mukaisesti

ihmiset pelkäävät työpaikkojensa puolesta toimeentulonsa puolesta asuntojen puolesta

tulevaisuudessa minun mielestäni pitäisi eritellä selvästi sekä tulot että menot niin kuin tässä on mutta myös tehdä selkeä kirjanpito

mutta syy on ehkä se että tämän päivän hallitus valtiovarainministerin johdolla haluaa tehdä baltialaista politiikkaa

mutta nämä ongelmat eivät johdu maahanmuuttajista tai pakolaisista leikkauspäätökset ja talouspolitiikan linja on päätetty jo ennen kuin turvapaikanhakijoita alkoi tulla entistä enemmän suomeen

samaan aikaan hallitus on asetuksella kasvattamassa ryhmäkokoja ja nyt on lailla rajaamassa kokopäiväistä subjektiivista päivähoito oikeutta

tämä on merkittävä kädenojennus opiskelijoille suomalaiselle nuorisolle

miten suomalaiset työntekijät voivat luottaa työpaikkojensa pysyvyyteen ja sitoutua työhönsä yksityisissä yrityksissä jos valtiotyönantajakin hoitaa tonttinsa näin huonosti

myönnättekö te nyt sen että kokoomusnuoret todellisuudessa rehellisesti kertoi sen mikä teidän politiikkanne on vai pesettekö te täällä eduskunnan edessä kätenne niistä leikkauksista niistä irtisanomisista jotka te olette omalla politiikallanne aiheuttaneet

kampanjat vaikka ne ovat tänä päivänä liian suuria eivät ole niin monimutkaisia niin isoja etteikö voisi olla kirjanpitoa joka olisi sen jälkeen julkinen asiakirja

me tiedämme että baltian maat eivät ole tilanneet kansallisilta yrityksiltä lääkefirmoilta rokotteita ollenkaan mutta tätä politiikkaahan te valtiovarainministeri jyrki katainen ihailette

hallitus haluaa nyt madaltaa suomalaisten koulutustasoa heikentämällä tuntuvasti tutkimus ja kehitystoimintaa sekä supistamalla kotimaista kysyntää

viime vuonna työllisyysmäärärahat loppuivat kesken kesäkuun alkupuolella ja niitä rahoja leikattiin tähän vuoteen samaan aikaan kun työttömyys on kasvanut

millaisen esimerkin työnantajan toiminnasta valtio antaa yksityisille yrityksille irtisanoessaan kymmeniä työntekijöitä tai ulkoistaessaan toimintojaan tuottavuussyistä

räsäsen esille nostamasta kysymyksestä mihin on käytetty onko mainoksia esimerkiksi ohi tulojen ja menojen mennyt kun on selvästi kirjanpito josta näkee mihin kaikkiin paikkoihin on laitettu mainoksia ja millä hinnalla

ne jotka ovat rasisteja ne jotka haluavat lietsoa vihaa ja pelkoa niin netissä kuin toreillakin käyttävät tätä tilannetta hyväksi

ihmettelen miten vihreät ja erityisesti oikeusministeri brax pystyivät hyväksymään sen että tällä lailla pyyhittiin pöytää heille keskeisessä asiassa vaalirahoituksessa että keskeistä tavoitetta joka on ollut vasemmistoliitolla ja vihreillä aikaisemmin vaalikatosta ei tuotu tässä esityksessä

minä kunnioitan niitä ihmisiä jotka pistävät jopa oman terveytensä ja oman jaksamisensa ja itsensä likoon oman isänmaansa pelastamiseksi

vihapuhetta organisoidaan se ei kohdistu vain maahanmuuttajiin ja pakolaisiin vaan eri vähemmistöihin ja eri poliittisiin suuntauksiin

arvoisa puhemies

ehdotan näillä perusteilla perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi seuraavaa

levitetään perättömiä väitteitä ja huhuja propagandaa

kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa että hallitus ei ole toiminut eikä aio toimia riittävän tarmokkaasti suomalaisen työn puolustamiseksi ja julkista taloutta heikentävän reilusti toimiville yrityksille ja niiden työntekijöille vahingollisen harmaan talouden ja palkkasyrjinnän torjumiseksi ja että hallitus ei siksi nauti eduskunnan luottamusta ja siirtyy

useat useat isot kaupungit ovat tehneet jo etukäteen päätöksen siitä että he eivät rajaa lasten subjektiivista päivähoito oikeutta tästä laista huolimatta

toinen seikka johon haluan puuttua sen lisäksi että pitää asettaa katot sekä yksittäisten ehdokkaiden kampanjoille että myös puolueiden kampanjoille on se että äänestäjien pitää etukäteen tietää miten kampanja on rahoitettu

terveys likoon terveyteen ei panosteta verovaroja

arvoisa puhemies

hallitus leikkaa lisäksi roimasti tekesin rahoituksesta ja sen mahdollisuuksista kohdistaa voimavaroja pk ja kasvuyritysten nousuun

ensinnäkin pitää kiittää hallitusta että se työ jota oppositiossa on tehty elokuva alan työllisyyden puolesta tuottaa nyt tulosta ja tehdään viisaita päätöksiä

tampere riihimäki kotka hämeenlinna valkeakoski vain muutaman mainitakseni

arvoisa puhemies

mutta ongelma ei ole vain tässä kohdassa että veikkausvoittovaroja käytetään budjetin katteeksi ei ole vain tässä kohdassa vaan iso ongelma on se että vaikkapa meidän senaatti kiinteistöjen kautta rahat jotka osoitetaan kulttuurin tukemiselle valuvat senaatin kassaan ja sitä kautta valtiovarainministeriölle

nyt tarvittaisiin leikkausten sijaan uusia avauksia jotka antavat vientisektorille tilaa kehittyä ja laajentavat viennin pohjaa

pääministeri totesi että suomen talouden lasku lähti liikkeelle lehman brothersin romahduksesta

yksikään kansanedustaja ei saa levittää rasismia tai perättömiä väitteitä maahanmuuttajista ja pakolaisista

helsingin budjettineuvotteluissa sovittiin että helsinki säilyttää päivähoidon ryhmämitoituksen ja kaikkien lasten subjektiivisen oikeuden päivähoitoon vaikka laki varhaiskasvatuksesta muuttuisi

ennakkoilmoitus pitäisi tehdä pakolliseksi niin että ennakkoäänestyspäivään mennessä pitäisi ilmoittaa mistä rahoitus on tullut

olen myös kuullut teorian että se lähti liikkeelle siitä kun kokoomus tuli hallitukseen ja kataisesta tuli valtiovarainministeri

eduskunnan tietopalvelu on laskenut tämän ja kaikkein suurimmat hyötyjät veroratkaisuista ovat ne jotka saavat kansanedustajatason palkkaa

uuden kokonaisvaltaisen vientistrategian tulisi kiinnittyä vihreään teknologiaan tieto ja viestintäteknologiaan bio ja kiertotalouteen palveluvientiin sekä vanhan metsä metalli ja kemianteollisuuden monipuolistamiseen ja näistä kaikista syntyviin uusiin työpaikkoihin

meidän jokaisen tehtävä on puuttua vihapuheeseen tiukasti sanoa miten asiat todella ovat

totta kai sen jälkeen voi tulla yksittäisiä pieniä eriä lisää joitain yksittäisiä ilmoituksia mutta äänestäjillä pitäisi olla tiedossa se mistä suuret virrat on tehty

näin tiedotettiin keskiviikkona ensimmäinen allekirjoittaja kokoomuksen valtuustoryhmä

mutta arvoisa puhemies silloin kun puhutaan vaikeista ajoista niin sivistystä ja oikeudenmukaisuutta mitataan siinä miten pidetään huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä

tutkiva journalismi ja vuodot ovat oleellinen osa demokratiaa ja avoimuutta

tuloerot tulevat siis kasvamaan eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan

hyvät ystävät hyvät kansanedustajat kuunnelkaa kokoomuksen paikallistason toimijoita mieluummin kuin ministeri grahn laasosta

valtiovarainministeri rinne eikö olisi kohtuullista että ne rahat jotka osoitetaan kulttuurin ja taiteen tekemiseen käytettäisiin niihin eikä niitä käytettäisi senaatin katteisiin

eivät nämä yllätyksenä tulleet edustaja tolppanen kuin korkeintaan ehkä europarlamentaarikko halla aholle ja ruohonen lernerille jotka ainoina meppeinä äänestivät vastaan kun yritettiin europarlamentissa hillitä tätä verojenkiertoa

tämä on sosiaalisesti epäoikeudenmukaista mutta tämä on myös talouspoliittisesti järjetöntä

vaikka ei ole ed

vihapuheet ja vihateot eivät ole hyökkäys joitain muita kohtaan ne ovat hyökkäyksiä meitä kaikkia kohtaan

perussuomalaisia ja edustaja soinia tuntuu ilahduttavan enemmän eurokriisi kuin nostattavan tunteita indeksileikkaukset eläkeläisille työttömille opiskelijoille lapsilisäleikkaukset

aivan niin kuin puheenjohtaja soini vaalikampanjassaan sanoi ei ole oikein ei ole järkevää leikata pienituloisimmilta mutta se näkyy myös kansantalouden kokonaisuudessa

täytyy sanoa että eurovaalien osalta kuitenkin toimittiin jo sillä tavalla järkevästi että kun tarastin ryhmässä vasemmistoliitto nosti esille ajatuksen siitä että voisi olla oikeusministeriön alaisuudessa vapaaehtoinen mahdollisuus ilmoittaa että oli kerätty sivusto johon pystyi ilmoittamaan etukäteen kampanjansa se oli kyllä ensimmäinen askel tässä mutta kyllä pitäisi olla avoimuuden ja demokratian kannalta niin että ennakkoon ilmoitetaan

nyt kun olette päässeet hyvälle linjalle näissä elokuvatuissa kai te jatkatte taiteen ja kulttuurin tukemista myös tältä osin niin että kohtuuttomia vuokrankorotuksia mitä senaatti tekee ei maksateta kulttuurin ja taiteen työllisyydellä

markkinoilta on kitkettävä verovälttelyyn ja työehtojen heikentämiseen perustuva kilpailu

poliittinen päätös tasa arvoisesta avioliittolaista tehtiin viime eduskuntakaudella ja haluan antaa kiitoksen ja arvostukseni hallitukselle siitä että nyt tehdään nämä tekniset muutokset lakiin mitä vaatii se demokraattisesti tehty päätös

mutta nyt on nähtävä se että laittoman veronkierron lisäksi pitää muuttaa lainsäädäntöä niin että tätä laillistakaan nyt laillista veronkiertoa ei hyväksytä

opetuslautakunnan jäsenenä joka vuosi olemme laittaneet lisää tuntikehykseen jotta voimme pienentää ryhmiä

muuten rehelliset suomalaiset pienyrittäjät syrjäytyvät veroparatiiseja ja palkkojen polkemista hyödyntävien kansainvälisten suuryritysten tieltä

sekä kansainvälinen valuuttarahasto imf että teollisuusmaiden järjestö oecd ovat omissa tutkimuksissaan osoittaneet että tuloerojen kasvulla on haitallinen vaikutus kansantalouden kasvuun